arvoisa herra puhemies

suomessa lääkkeiden valmistus tukkukauppa ja apteekkimyynti ovat turvallisia

arvoisa herra puhemies

viime vuosien aikana on käynyt hyvin selväksi ettei suomen heikentynyt työllisyystilanne ole seurausta pelkästään suhdannevaihteluista vaan suurista rakenteellisista muutoksista

varsinkin perinteisestä teollisuudesta on kadonnut valtavasti työpaikkoja jotka eivät ainakaan samassa mittakaavassa palaa vaikka talous lähtisikin uuteen nousuun

tässä tilanteessa on ensiarvoisen tärkeää lisätä panostuksia sellaisille uusille liiketoiminta alueille joilla voidaan odottaa olevan mahdollisuuksia kasvuun kansainvälistymiseen ja ennen kaikkea työllistämiseen

onneksi tällaista suomessa ei ole tapahtunut

eun alueella ihmisten liikkuvuus lisääntyy koko ajan ja parhaillaan olemme hyväksymässä yhtenäistä eurooppalaista reseptiä jolla voi hankkia lääkkeensä toisesta eu maasta

lisäbudjetilla tuetaan sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkiviä pk yrityksiä että liiketoimintaansa uudistavia suuryrityksiä

nyt esille nostetuilla cleantech ja biotalousaloilla on paljon potentiaalia ja terveysteknologia on puolestaan noussut suomen suurimmaksi huipputeknologian vientialaksi ja on alkanut myös työllistää yhä enemmän väkeä

virheet voivat liittyä lääkevalmisteen koostumukseen alkuperään tai tunnistettavuuteen pakkausmerkinnöissä tai muussa lääkevalmistetta koskevassa informaatiossa

nyt käsittelyssä olevalla lääkelain muutoksella otetaan täytäntöön eun lääkedirektiiviin tehdyt muutokset joilla pyritään estämään lääkeväärennösten pääsy apteekkeihin ja sitä kautta kuluttajille

tulevaisuuden kasvualat ja suomalaiset työmarkkinat yleisemminkin tulevat tarvitsemaan korkeasti koulutettuja työntekijöitä

tärkeimmät muutokset koskevat eun ja eta alueen ulkopuolella tuotettavien lääkeaineiden tuonnin kiristymistä sääntelyn sekä viranomaisten suorittamien tarkastusten ulottamista kattavasti välityksen eri portaisiin sekä tarkastuksia koskevien periaatteiden ja ohjeiden yhdenmukaistamista unionin alueella

riski saada väärä lääke täällä suomessa on olematon varsinkin jos se on täällä suomessa apteekista hankittu mutta se kasvaa mitä kauemmaksi mennään

suurin riski on tietysti jos lääke on hankittu netistä euroopan ulkopuolelta mutta se on olemassa myös keski euroopassa jo tänä päivänä

ihmisten on voitava luottaa siihen että he saavat turvallisen lääkkeen sairauteensa

tärkeitä ovat myöskin liikenneinfrastruktuuriin sekä rakennus ja korjaushankkeisiin kohdistettavat määrärahat joilla helpotetaan muun muassa rakennusalan vaikeaa työllisyystilannetta

arvoisa herra puhemies

voimme aina keskustella siitä minkä mittaiset panostukset ovat missäkin tilanteessa riittäviä ja kuinka paljon valtion omaisuutta on tässä tilanteessa järkevää myydä talouskasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi

on kuitenkin lyhytnäköistä myydä tässä vaiheessa merkittävästi suurempia osia valtion omistuksista vain elvytyksen ja yritysten tukemisen merkeissä

mielestäni tässä lisäbudjetissa on löydetty oikea tasapaino jossa omistuksia myydään maltilla mutta luodaan samaan aikaan monella rintamalla kannustimia kasvulle ja työllisyydelle

arvoisa puhemies

on tärkeää seurata uudistuksen vaikutuksia erityisesti pitkäaikaissairaiden mahdollisuuksiin käyttää tarvittavia lääkkeitä

lääkkeiden käytön järkevöittäminen on tärkeä tavoite jota ei tule unohtaa

potilailla tulee olla ajantasainen kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma ja sen osana lääkehoitosuunnitelma

arvoisa puhemies

eussa kansalaiset liikkuvat vapaasti ja nyt vuoden alussa tulee voimaan niin sanottu potilasdirektiivi jonka turvin voi hakea vapaasti lääkäripalveluita toisesta maasta joten on ihan luontevaa että voi myös reseptillä hakea lääkkeitä toisesta maasta

edustaja mäkisalo ropponen nosti tuossa jo esiin kuitenkin niitä muutamia ongelmia ja yksi on tietysti se että apteekissa voi olla vaikeuksia tulkita esimerkiksi kreikankielistä reseptiä

ja sitten on se että apteekissa pitää voida todeta että sen on kirjoittanut henkilö lääkäri jolla on oi keus kirjoittaa reseptejä ja se ei ole aina kovinkaan yksinkertaista eli ilman muuta tämä tulee lisäämään apteekkien työtä

sitten se ehkä vakavin asia minkä tosiaan edustaja mäkisalo ropponenkin otti esille ovat nämä niin sanotut pkv lääkkeet joista osa on niitä jotka eivät kuulu tämän reseptin piiriin mutta sitten on paljon näitä lääkkeitä joiden reseptejä tänä päivänäkin suomessa väärennetään

kyllä on oletettavaa että näiden reseptiväärennösten määrä tulee lisääntymään tämän myötä eli tosiaan siitä on syytä lausua vakava huolestuneisuus ja meidän on syytä seurata tätä tilannetta miten se tulee kehittymään

lisäksi kolmannes potilastyötä tekevistä lääkäreistä ilmoitti tietojärjestelmien aiheuttaneen tai olleen lähellä aiheuttaa potilaalle vakavan haittatapahtuman

sairaaloissa vastaavia tilanteita on tullut melkein puolelle lääkäreistä ja kun tiedetään vielä että sairaaloissa hoidetaan vakavammin sairaita potilaita niin voimme vain arvailla minkälaisista tilanteista tässä on ollut kysymys

voikin perustellusti kysyä kenen on vastuu siitä että me olemme ajautuneet tällaiseen tilanteeseen mutta kaiken kaikkiaan pidän tarkastusvaliokunnan mietintöä erinomaisena

terveyserot ovat kasvaneet suomessa jopa kansainvälisesti mitaten ja kasvu jatkuu edelleen

aikaa lääkärille joutuu monessa kunnassa odottamaan viikkoja jopa kuukausia

kunnat ovat joutuneet hädissään hankkimaan palveluita niin sanotuilta vuokralääkärifirmoilta ja joutuneet maksamaan kalliisti lisääntyneen erikoissairaanhoidon käytöstä

keskeisin osa sote uudistusta on viisi vahvaa palveluiden järjestäjää eli sote aluetta jotka vastaavat siitä että jokainen kansalainen saa sosiaali ja terveyspalvelunsa laadukkaasti ja oikea aikaisesti

julkisia palveluita täydentämään ja tukemaan voidaan hankkia tarpeellinen määrä palveluita kilpailuttamalla yksityisiä tai toimijoita kolmannelta sektorilta muun muassa järjestöjä

ruotsin mallissahan perusterveydenhuollon tuottajina toimivat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat joista potilas voi valita mieleisensä

tämän oletettiin lisäävän potilaiden valinnanvapautta ja myös parantavan palveluiden saatavuutta mutta aivan täysin näin ei käynytkään

viime talven euro health consumer indexin vertailussa ruotsi saikin voimakasta kritiikkiä tästä sekä pitkistä hoitojonoista joita ei saatu kuitenkaan lyhennettyä

eli terveyskeskusten määrä ei lisääntynyt siellä missä oli tarvetta vaan siellä missä terveet ihmiset hoidattivat pieniä vaivoja

myös palveluntuottajien kilpailu johti vähitellen tuotannon keskittymiseen suurille ketjuille ja voittoja on viety paljon verottajan ulottumattomiin

ruotsissa yksityisen sektorin ketjuuntuminen ja sen myötä kilpailun väheneminen on johtanut jopa potilaiden valinnanvapauden heikkenemiseen

sosiaali ja terveydenhuolto tuotetaan siellä erikseen mikä näkyy palveluiden yhteensovittamisen vaikeutena erityisesti vanhustenhuollossa päihde ja mielenterveyspalveluissa ja siinä että terveyden edistäminen ei siellä toteudu

se on tärkeä asia

kiitos

terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain mukaan valvira voi erityisestä syystä ja määrääminsä ehdoin myöntää hakemuksesta luvan lääkärin ammatin harjoittamiseen suomessa jos kyseinen henkilö on suorittanut eun tai eta alueen ulkopuolella lääkärin tutkinnon ja hänellä on siihen lääkärin tehtävän edellyttämä asetuksella määrätty pätevyys ja kielitaito

ulkomailla suoritettu lääkärin ammattiin johtava koulutus suomen tai ruotsin kielen taito vähintään kuuden kuukauden harjoittelu suomalaisessa sairaalassa ja hyväksytysti suoritettu kolmiportainen kuulustelu

ulkomailla suoritetulla lääkärin ammattiin johtavalla koulutuksella tarkoitetaan lääkärin perustutkintoa ja kyseisen henkilön on esitettävä siitä oikeaksi todistetut todistukset suomen ruotsin tai englanninkielisinä

miten tämä on otettu huomioon valviran resursoinnissa